voin kehottaa teitä kaikkia lukemaan sen koska siinä tulee myös esille että muun muassa norjassa jos muistan oikein on nettiäänestys ollut käytössä eikä ole voitu todentaa että se olisi tietänyt sitä että äänestysvilkkaus olisi lisääntynyt